jos ei edustaja hurskainen usko niin kannattaa sitten käydä käytännön elävän elämän tilanteet katsomassa että näin todellakin tapahtuu

asia

asia

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään maa ja metsätalousvaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan ja ympäristövaliokunnan on annettava lausunto

tämän kaiken lisäksi valiokunta on mietinnössään kiinnittänyt huomiota sellaisiin seikkoihin jotka vaativat vielä erityistä selvitystä ja vähän ehkä tutkimustakin jotta sitten sekä kilpailu ja kuluttajaviranomainen yhtäältä tämän lain valvojana että toisaalta markkinatoimijat elikkä nämä yritykset omassa toiminnassaan osaavat toimia lain hengessä ihan oikein

useimpien yliopistojen kohdalla en tiedä muita kuin oulu jonka kohdalla joudutaan leikkaamaan valtaosan kohdalla kuitenkin minun tietojeni mukaan tilanne on toisinpäin

ja vielä kysyn

keskustelu

sillä on merkitystä näiden arktisten alueitten hyödyntämisen kannalta

arvoisa puhemies

edustaja

kysymykseni kuuluu

hallituksen ensi viikolla julkituoma paketti tähtää tähän kaikkeen sen seikan varmistamiseen että periaatteessa terveet yritykset eivät joko luotonsaannin tai viennin ongelmista johtuen periaatteensa terveet yritykset ne eivät sanoisi väkeä irti vaan eri toimin luotaisiin edellytykset siihen että yritysten toiminta voisi jatkua myös niin että silloin jos yrityksessä on vaara että yrityksen johto lomauttaa erilaisilla työllisyysvaroilla pidettäisiin mielellään työsuhde edelleenkin voimassa ja ihmiset saisivat koulutuksen ja kurssituksen kautta niitä lisävalmiuksia joilla sitten eri tilanteissa olisivat entistä paremmin työllistettävissä

ensinnäkin suomessa on ollut viime vuosiin saakka läntisen euroopan halvin tai toiseksi halvin sähkö mutta sähkömarkkinalaki joka on parhaillaan täällä eduskunnan käsittelyssä johtaa nyt siihen että siirtohinnat osassa maata kaksinkolminkertaistuvat osassa maata ne laskevat

kuka voi ihan vakavasti väittää että se että se yksi kunta isäntänä ne palvelut järjestää takaa paremmat palvelut kuntalaisten kesken

onko nyt näin

tai että kun ne meidän takausvastuumme joilla eip ottaa markkinoilta rahaa lähetetään sinne brysseliin se elvytysvaikutus suomenkin talouteen olisi sitä kautta parempi kuin jos me vastaavat varat käyttäisimme täällä itse ja vivuttaisimme markkinoilta rahaa ja sillä täällä kansallisesti elvyttäisimme

tällaisiin toimiin ei olisi pitänyt lähteä

hallitus teki myös sen ratkaisun että se samalla suomen sitoi siihen että myöskin pysyvää kriisinhallintamekanismia evmää muutettaisiin alkuperäisestä ajatuksesta tavalla joka meidän keskustalaisten mielestä on väärä

sovitaan kylläkin valvonnasta mutta ei sovita samanaikaisesti siitä mistä pitäisi sopia siitä kriisien ratkaisun järjestelmästä tai talletussuojajärjestelmästä josta pitäisi samalla kertaa sopia

minä haluan kuitenkin kiinnittää tässä yhteydessä huomiota siihen että samaan aikaan hallitus kuitenkin leikkaa niitä keskeisiä määrärahoja joilla sitä maaseudun kehittämistyötä tehtäisiin

arvoisa puhemies

luonnonvarojen käytön tuottavuus ja materiaalitehokkuuden parantaminen on moninkertaistettava seuraavina vuosikymmeninä jos ja kun väestönkasvu maailmassa on sitä mihin äsken edellä viittasin

näinhän ei voi olla tätähän ei voida hyväksyä

minä tiedän että tämä väki täällä tietää tarkkaan mitä se tarkoittaa mutta kerron lähinnä jos joku sattuu netin kautta seuraamaan tätä lähetystä vielä ääneen mitä se käytännössä tarkoittaa

olen tyytyväinen siihen että ministeriö on ollut valmis joustamaan mutta meidän pitää nyt valiokunnassa täällä löytää ja koko eduskunnan sellainen ratkaisu joka tekee oikeutta eri puolilla suomea sähkön kuluttajille ja sähkön tarvitsijoille

arvoisat edustajat edustaja guzeninalla on puheenvuoro mistä syystä toivon että ne jotka poistuvat salista osaavat tehdä sen vähän hiljaisemmin äänin

mutta vielä ministeri niinistö varsinkin puhui siitä että yritetään huolehtia siitä että kivihiiltä ei tuoda mutta te itse olette tehnyt ratkaisuja joissa kivihiilelle vaihtoehtoisen polttoainekokonaisuuden turpeen ja puun seoksen kilpailukyky heikkenee kahdesta syystä

käymättä näitä kaikkia asioita läpi käyn läpi tässä yhteydessä näistä muutaman sellaisen siis vähän erityyppisen asian jotka liittyvät kuitenkin sillä tavalla elimellisesti toisiinsa että niissä kaikissa otetaan kuitenkin askeleita eteenpäin kohti integraation syventämistä ja niistä eri raiteilla otettavista askeleista kun ne vievät samaan suuntaan kokonaisvaikutus tämän integraation syventymisen kannalta on kyllä sitten aika merkittävä

viimeisenä kommenttina näihin euroopan rakennerahastoihin

tällaisia selvitettäviä asioita ovat vähän tarkempi syynääminen ovatko erilaiset hyllymaksut joita nämä kaupan keskusliikkeet käyttävät kaikin tavoin perusteltuja ja onko niitä ja mihinkä ne oikein perustuvat ja löytyykö niille ikään kuin lakisääteinen riittävän vahva peruste

se tarkoittaa sitä ervv oikeutetaan siihen että kun on sellaisia tässä tapauksessa esimerkiksi kreikan lainoittajia joitten lainoittajien salkussa on noita kreikka papereita niin ervv voi siis ei vain tukea kreikkaa vaan mennä ja ostaa kreikkaa lainoittaneitten yritysten salkusta sellaisia velkakirjoja jotka ovat näitä kreikka velkakirjoja

kasvua työtä ja hyvinvointia tulee ja myös voidaan edistää niin että ympäristölle ilmastolle ja luonnolle aiheutuu mahdollisimman vähän haittoja

yksityisteitten valtionosuudet lähes lopetetaan

arvoisa puhemies

johanna ojala niemelä oli säädetty väärin huoli stipendeisyyttä nykyiseen taisteluun

ja nyt olisi ministerin vuoro

täällä salissa te kaikki istutte jotka itse kukin olette joko valtionhallinnossa tai kunnallishallinnossa tekemässä päätöksiä ja väitän että niitten päätösten joukossa on ollut myöskin vahvoja poliittisia päätöksiä

nimenomaan alemman tieverkon puuhuoltoon joka sekin koskee vahvasti maaseutualuetta liittyviä rahoja joita on usean vuoden ajan ollut tämmöinen ylimääräinen erillisrahoitus jota piti jatkaa lopetetaan kokonaan

kivihiilen hinta on romahtanut ja samaan aikaan kun kivihiilen hinta on romahtanut olisi pitänyt kotimaisten vaihtoehtojen kilpailukykyä parantaa mutta mitä hallitus on tehnyt

arvoisa puhemies

liberaali tomut timo korhonen estetään viedä mut markus

minusta nyt on kuitenkin paikallaan ennakkoluulottomasti arvioida asianomaisissa valiokunnissa sitä onko joihinkin tarkistuksiin vielä mahdollisuuksia ja tarpeita

arvoisa puhemies

kun tämä on tietoinen ratkaisu niin tällähän te heikennätte tämän kotimaisen vaihtoehdon asemaa suhteessa kaukaa uralin takaa tänne tuotavaan kivihiileen

nämä ennalta ehkäisevät toimet tulevat otettaviksi käyttöön ja uskon että te kiitätte niitä vielä lähipäivien aikana

toisaalta ovatko kaikki tällaiset vastikkeettomiksi ainakin väitetyt markkinointirahat joita nämä kaupan keskusliikkeet saattavat periä niiltä tavarantoimittajilta aina kaikin tavoin perusteltuja liittyykö niihin kilpailun ja toimivan markkinan kannalta sellaisia ehtoja tai seikkoja joita ei voitaisi oikein pitää hyväksyttävinä

hallitus on päinvastoin heikentänyt kotimaisten uusiutuvien ja turpeen kilpailukykyä kivihiileen nähden ja tämä on väärä ratkaisu

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

eikä yhteiskunnallinen osaaminen poliittinen kokemus saa olla aivan niin kuin pääministeri te minusta aivan oikein sanotte myöskään este virassa etenemiselle

sen tapaisen teollisuustuotteen kuin tällaisen vaunun osalta ei ole olemassa erityisiä normeja

arvoisa puhemies äsken tuloverolain ja kaikki seitsemän viipyi kelmeää koskevassa äänestyksessä joka koski kotitalous sai

esitän vain yhden kysymyksen

ekologinen jalanjälkemme on asukasta kohti siis todella suuri

selonteko hyväksyttiin

monesti näitä pikavippejä haetaan aika lailla lähes mielijohteesta sellaisessa elämäntilanteessa jossa ehkä se luotonhakija vähän enemmän asiaa harkittuaan voisi päätyä hivenen toisenlaiseen johtopäätökseen

eva biaudet on johanna ojala niemelän kannattamana ehdottanut että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena

siihen varautuminen että joku kerta kun nyt siinä eurossa kuitenkin ollaan joudutaan menettelyyn jossa tarvitaan pysyvää mekanismia järjellistä mekanismia mielestäni ei ole ainakaan minulle mikään ylivoimainen asia

totta kai teollisuuspoliittisesti on erittäin tärkeää että meillä on tuon alan osaamista että koko tämän klusterin jossa valmistetaan näitä vaunuja oli kysymys raitiovaunuista tai junanvaunuista osaaminen meillä on

innovaatiostrategian ideahan tavallaan lähtee siitä että siinä tunnustetaan että me suomalaiset maailmanlaajuisessa taloudessa pärjäämme vain sillä että se kaikista vaativin arvokkain tekeminen että me saamme siitä riittävän siivun

mitä tulee vielä siihen miten on nettomittaroinnin ja pienimuotoisen tuoton verkkoon pääsy meillä nyt on mittarointijärjestelmän uudistuminen tapahtumassa tämän vuoden loppuun mennessä ja se luo mahdollisuudet sille että pienimuotoinen pääsee verkkoon

äänestin vahingossa vihreää

päivä syyskuuta

mutta jos se on se ainut peruste likimain ainut peruste niin sellaiselta menettelyltä niin kuin kysyjä tässä sanoi pitää kerta kaikkiaan katkaista nyt jalat poikki

ajatus siitä että aletaan valvoa entistä paremmin eri jäsenmaitten finanssipolitiikkaa koordinoimaan valvomaan yhteensovittamaan ja rakentamaan tälle metodille tälle menettelylle imperatiivinen toimintamuoto siis ajatus siitä että me sovimme periaatteista mitä kriteereitä eri maiden finanssipolitiikan pitää täyttää ja jos ei täytäkään niin sitten sovitaan siitä että suvereenin maan eurovaltion omiin ratkaisuihin voi puuttua eu tuomioistuin omilla päätöksillään

huoli äänestää

äänestys käyttäytymiseni oli tämän lainen myös valtiovarainvalion

siksi suomella on luonnonvaroiltaan suhteellisen rikkaana ja osaamiseltaan korkeatasoisena maana erityisiä vahvuuksia ja myös intressejä edistää luonnonvarojen kestävää ja hyvin innovatiivista hyödyntämistä

arvoisa puhemies

yhtä selvää on sitten se ja sanon sen nyt jo valmiiksi että mikä tahansa evm mikä tahansa pysyvä vakausmekanismi ei voi tulla kysymykseen

tästä syystä esitän kysymyksen ministerille

siitä syystä innovaatiostrategia uudistetaan siitä syystä muun ohessa yritetään tunnistaa ne menestysalat joihinka suomen tulevakin menestys voi rakentua

olisiko paikallaan vielä sellainen menettely jossa luoton myöntäjä ei lähettäisikään rahaa oikopäätä luoton pyytäjän pikavipin pyytäjän tilille vaan siihen jäisi reilu aikalimiitti muutama päivä jolloin sille vipin pyytäjälle lainan hakijalle jäisi vielä muullakin tavalla tapahtuvaa harkinta aikaa kuin että se pyyntö tapahtuisi enemmän tai vähemmän mielijohteesta niin kuin valitettavasti ihan liian monta kertaa käy

voisi sanoa että kaikkien näiden tässä luettelemieni viiden erilaisen ratkaisun tavallaan oikea luonnehdinta voi sanoa että oikeuden eteen on se että paitsi että se summa mistä me kannamme vastuun on radikaalisti kasvanut niin myös se riski että nämä laukeavat on paljon suurempi koska nämä äsken sanotut toimet ovat suomalaisten kannalta paljon riskaabelimpia toimia kuin ne alkuperäiset ratkaisut millä liikkeelle lähdettiin

arvoisa puhemies

näistäkin väitteitä kaiken aikaa julkisuudessa nähdään

uusi ervv puitesopimus ei kasvata suomen takausvastuita tästä määrästä

arvoisa puhemies

ovatko sellaiset menettelyt joissa jonkun tavaran tai tuotteen markkinoinnin riski siirretään kaupalta tavaran toimittajalle tai tuottajalle kaikin tavoin aina oikein ja riittävästi perusteltuja

metsäteollisuus on suomessa tulevaisuudenala

kysyn nyt

korkeaan osaamiseen perustuvat materiaali ja energiatehokkaat tuotteet teknologia ja toimintamallit sekä luovat kansallista lisäarvoa että auttavat ratkaisemaan myöskin globaaleja ongelmia samanaikaisesti

palaan myöhemmin siihen

se vaan vaatii kovaa uudistamista niitten uusien tuotteitten kehittämistä joita ei kaikkia edes markkinoilla vielä olekaan

eva biaudet on johanna ojala niemelän kannattamana ehdottanut että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena

arvoisa puhemies

ja mitä minä tässä tarkoitan

ja kyllä tuo strategia tunnistaa sanotun sektorin juuri sellaiseksi keskeiseksi toimialaksi johonka panostetaan erilaisin järjestelyin joihinka täällä muun muassa pääministeri jo äsken kiinnitti huomiota

tärkeimpiä kohteita on horisontti ohjelma euroopan tutkimuksen ja kehittämisen ohjelma kahdeksas puiteohjelma toinen on eurooppalaiset verkot

ei totisesti ole vaikka vähän sellaista fiilistä siellä tarjoiltiinkin

asia

asian käsittely ajaisi panna pöydälle jälleen tänään yhdeksäs kahdettatoista kaksituhattaviisitoista pidettävään täysistuntoon sai sen keskeytettiin

näiden tehtävien tiettyjen kulttuuriin ja liikuntaan liittyvien tehtävien siirtäminen aviin ei mielestäni ole johdonmukainen ratkaisu

se miten te reagoitte siihen muutokseen jonka te itse olette muun muassa puolueenne valtuuston kokouksessa tunnistanut se miten te nyt reagoitte ei vastaa ollenkaan sen entisestään heikentyneen näkymän vaatimia toimenpiteitä

yhtäältä meillä on siis mahdollisuus arvon luontiin tyydyttämällä globaalia luonnonvarojen kysyntää mutta toisaalta emme menesty tulevaisuuden luonnonvaramarkkinoilla ellemme itse toimi luonnonvarojen käytössä kestävästi ja mallikelpoisesti

nämä halusin sanoa

tämä on erittäin suuri periaatteellinen muutos siihen nähden miten tähän saakka tätä koordinaatiota ja yhteensovitusta on käytännössä noudatettu